historia kertoo pitkässä juoksussa kuinka aikoinaan napoleon myi suomen venäjälle aivan samalla tavoin kuin hitlerin solmimat sopimukset myivät suomen venäjälle toiseen kertaan

no tässä meillä on käytettävissä useampi vaihtoehto joista erittäin suositeltava tämän päivän kartalla on nordefco eli yhteispohjoismaisuus eritoten suomen ruotsin ja norjan välillä toteutettavan sotilaallisen yhteistyön merkeissä ja sitä rataa on syytä kulkea

toinen on euroopan unionin juuri nyt starttaava eurooppa neuvoston huippukokous jonka erityisteemana ovat turvallisuus ja puolustuspoliittiset kysymykset

siellä pääministeri katainen käy parhaillaan neuvotteluja ja keskusteluja siitä minkälainen malli euroopalle on järkevä rakentaa

mutta on syytä sanoa että euroopan unioni on siviiliyhteisö ei sotilasliitto eikä euroopan unionin puitteisiin milloinkaan tulla rakentamaan sellaista sotilaallista kapasiteettia joka takaa turvatakuita millekään siinä mukana olevalle maalle

no tällä hetkellä realistisinta on katsoa tietysti siihen että sekä euroopan unionilla että natolla on omat nopean toiminnan taistelujoukkonsa ja tuntuisi luonnolliselta olettaa että nyt tässä vaiheessa ottaisimme sellaisen aloitteellisuuden käyttöömme jossa yhdistettäisiin toimintakonseptia eun taistelujoukkojen ja naton nopean toiminnan joukkojen välillä että ne nähtäisiin yhdestä ja samasta ikkunasta

suomi on niissä molemmissa aktiivisesti mukana ja suomen olisi järkevintä ruotsin kanssa tehdä niin pitkälle menevät sopimusjärjestelyt että kun molemmat olemme molemmissa mukana niin voisimme aktiivisesti olla suunnannäyttäjiä molempien näitten sekä taistelujoukkojen että nopean toiminnan joukkojen osalta

toivoisin että suomen ulko ja puolustuspoliittinen johto voisi tässä suhteessa ennakkoluulottomasti etsiä yhteisiä ratkaisuja lähimmän naapurimaamme verrokkimme eli ruotsin kanssa

arvoisa herra puhemies

minulla on kädessäni kynä jota mielelläni käytän

euroopan unionin lissabonin sopimukseen sisältyy niin sanottu solidaarisuuslauseke joka ennen muuta oli tarkoitettu viitoittamaan sotilaallisen puolustuskyvyn vahvistamista euroopan unionin jäsenmaiden kesken

pakko sanoa että senhetkiset aatokset eivät ole kantaneet tähän päivään ikään kuin niiden toiveiden täyttämiseksi joilla tätä sopimusta allekirjoitettiin

lissabonin sopimuksen solidaarisuuslauseke on kohtuullisen tyhjä kirjain sisällöltään aika mitätön

se ei takaa käytännössä mitään sotilaallista turvaa euroopan unionin jäsenille tositilanteen kyseessä ollen

eikä tämä loppujen lopuksi tietysti ole kovin kummoinen asia sen vuoksi että valtaosa euroopan unionin jäsenmaista on varmistanut oman turvallisuusratkaisunsa ja puolustuskykynsä toteuttamisen toista tietä ei tukeutumalla euroopan unioniin vaan tukeutumalla sotilasliitto natoon

ne ovat hoitaneet siis turvallisuutensa muuta kautta kuin euroopan unionin käytettävissä olevaan keinovalikoimaan turvautuen ja tässä mielessä euroopan unioni on osoittautunut heikommaksi toimijaksi kuin me tuolloin myönteisesti ajattelimme ja uskoimme

ei euroopan unioni tarjoa suomelle sellaista puolustuksemme lisäarvoa joka tosipaikan tullen auttaisi meitä suomalaisia tavalla että me voisimme huojentunein mielin tänä päivänä arvioida puolustuskykymme tulevaisuutta

on täysin selvää luonnollisesti myös se etteivät ne eurooppalaiset valtiot siis valtaosa euroopan unionin jäsenmaista jotka ovat varmistaneet oman turvallisuutensa naton kautta haluaisi vapaamatkustajien takia rakentaa euroopan unionista sellaista puolustuskykyä vahvistavaa toimijaa ikään kuin duplikaationa tuplajärjestelynä sille mikä euroopan mantereelle on muutoin ajateltu koko euroopan turvallisuutta rakentamaan

tämä meidän on syytä nähdä tilanteessa jossa tietysti eulla on myöskin omia sisäisiä ongelmiaan

tiedämme miten taloustilanne vyöryy monien suojamuurien yli tänä päivänä

eussa ei ole sellaista liimaa tänä päivänä joka pitäisi sitä vahvana toimijana valitettavasti sanoisin ja suomessa vielä poliittinen oppositio toimii pääasiassa silmämääränään juuri se että kyettäisiin vielä entisestään heikentämään eun toimintamahdollisuuksia kaikin käytettävissä olevin toimin

se missä eu voi turvallisuuspolitiikkaa ajatellen toimia ja missä sillä on merkitystä käytännössä on euroopan unionin itänaapuruuspolitiikka

tunnemme balkanin tilanteen jugoslavian jälkeisessä tilanteessa jugoslavian häviämisen seurauksena

siinä jugoslavian häviäminen tarkoitti sitä että kaikki jugoslavian entisellä maantieteellisellä alueella toimivat maat ja valtiot kroatia nyt viimeisimpänä haluavat euroopan unionin jäseniksi

sen sijaan euroopan unionin kuusi itäistä naapurimaata jotka ovat ukraina georgia armenia azerbaidan moldova ja valko venäjä ovat niitä joilla on vaihtoehto sillä venäjä toimii tällä hetkellä tavalla jossa se haluaa nämä äsken sanomani maat mukaan ensi vuonna perustettavaan euraasian liittoon ja tätä kautta haluaa tarjota niille toisenlaisen järjestelyn kuin euroopan unionin kautta assosiaatiosopimusten merkeissä halutaan

tämä on tärkeä turvallisuuspoliittinen kysymys jossa eun pitää omasta mielestäni katsottuna olla ymmärtämässä euroopan kokonaistilanne ja se minkälainen valintatilanne näillä euroopan unionin itäisillä jäsenvaltioilla on

huomaan ettei minulla ole aikaa siihen mennä syvemmälti vaikka haluaisinkin mutta totean että euroopan unionin uudistaessa omaa naapuruspolitiikkaansa euroopan unionin ja venäjän väliin on jäänyt vyöhyke jolla on suuri turvallisuuspoliittinen merkitys

siksi herra puhemies omalta osaltani sanon että suomen käytettävissä olevien vaihtoehtojen joukossa hallitusohjelman ollessa turvallisuuspoliittiselta sisällöltään se mikä se on jo suomen käytettävissä olevien vaihtoehtojen joukossa pitää erityisen vahvasti olla kehittämässä pohjoismaista turvallisuus ja puolustuspoliittista kykyämme niin pitkälle mennen mielestäni että sotilaallista puolustuskykyä tehdään valtiosopimustasoisesti sillä nykyiset nordefcoon tukeutuvat järjestelyt eivät tosipaikan tullen takaa yhtään mitään pohjoismaista keskinäistä sotilaallista apua ja turvaa

sen vuoksi niitä pitää korottaa ennen muuta suomen ja ruotsin välisin sotilaallisin järjestelyin niin että valtiosopimuksella joka on ainoa tae sille että tosipaikan tullen ne myöskin toimivat pitäisi ne mielestäni ottaa vakavasti käsittelyyn ja harkintaan ja ne ovat lähivuosien puolustuspoliittisten linjaustemme kannalta kaikkein keskeisimpiä uudistuskohteitamme

ihan lyhyesti totean että on monenlaisia tapoja tehdä ulko ja turvallisuuspoliittisia arviointeja

tiedän että tässä islannin ilmatilavalvonnassa hyvin monet eri ulko ja turvallisuuspolitiikkaa harjoittavat toimijat ovat hakeneet sitä ratkaisua mikä on suomelle sovelias malli tässä tilanteessa ovat olleet epävarmoja etsineet vastauksia verranneet vaihtoehtoja punninneet tilannetta

mutta jotakin kummallista on siinä että ulkopolitiikassa tämänkertainen oppositio lähti a priori viiden tuuman nauloilla lyömään kantojaan lukkoon tavalla jota sitten keskustelun edetessä on hyvin vaikea peruuttaa

tämä vain kertoo ulkopolitiikasta sen kuinka tärkeää on se että sitä tehdään yhdessä tuumaillen yhteistoiminnassa eri tahojen kanssa toisia kuunnellen ja sitten etsien yhteinen malli johon kaikki voimme yhdessä sitoutua ilman että siihen kuuluu tämän oppositiopolitiikan korostus

konsensuksella on erittäin hyvä merkitys ja perinne ja arvo suomen ulko ja turvallisuuspolitiikassa ja suuresti toivoisin että oppositiolla olisi ulko ja turvallisuuspoliittisissa asioissa kantoja määritellessään enemmän malttia ja harkintaa ja yhteistyövalmiutta kuin mitä tämän islannin ilmatilavalvonnan käsittelyn yhteydessä aikaisemmin tässä on ilmennyt